elvytystoimien ohella hallitus onkin kiinnittänyt erityistä huomiota rahoituksen saatavuuteen

tilanteen käännyttyä toiseksi olemme vientiriippuvaisena maana tältä osin haavoittuvampia kuin monet muut maat koska olemme erikoistuneet investointitavaroiden tuotantoon

näitä molempia valmistellaan

ylipäätään tässä varautumisessa laskusuhdanteeseen keskitytään toimenpiteisiin joilla pyritään kaikin keinoin hillitsemään ja ehkäisemään työttömyyden kasvu

mutta samalla on syytä muistaa että emme ole vielä kuivilla

sen takia elvytyspanokset pyritään kohdistamaan aloille joilla saataisiin hillittyä tätä työpaikkojen menettämistä

lapset ja nuoret niin kuin kysyjä hyvin tietää on hallituksen erittäin vahva prioriteetti ja lasten ja nuorten sekä palveluita että erityisesti heidän etuuksiaan on pyritty pikemminkin parantamaan

tuulivoiman rakentaminen työllistää ja pysyviä työpaikkoja tuulivoimayhtiöihin syntyy satoja mutta merkittävin työllistävä vaikutus on kuitenkin voimaloiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyvää

elvytystoimia ei pidä ajaa liian nopeasti alas suomessa eikä euroopassa

elvytystoimilta on edellytetty että ne ovat aidosti tarpeellisia ja nopeasti täytäntöön pantavissa sekä vaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaita työllisyyden kannalta

ei tätä pidä piilottaa

minusta tuntuu että eduskunnan piirissä on ollut hyvin laaja yhteinen huoli siitä että kuntien ja valtion yhteisetkään resurssit eivät tunnu riittävän kuntien palveluihin

kokonaistuotantomme supistuu tänä vuonna tuntuvasti työllisten määrä vähenee sekä lomautettujen ja työttömien määrä kasvaa

kokonaisuuden kannalta on myös erittäin tärkeää että euroopan keskuspankki on ilmoittanut tukevansa markkinoita ostamalla jälkimarkkinoilta sekä valtioiden että yritysten liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja parantaakseen toimimattomien markkinoiden syvyyttä ja likviditeettiä

jos on kyse virheiden maksamisesta niin sanoisin että jos jotain virheitä tässä maailmantalouden kriisissä on tapahtunut niin kyllähän ne taisivat tapahtua ensisijaisesti tuolla wall streetillä mutta valitettavasti me emme sinne pysty tätä kymmenien miljardien laskua lähettämään

jos ei tässä onnistuta ja työttömyys kasvaa niin sitten erilaisiin menoihin jotka ovat ikään kuin seurauksina tästä epäonnistumisesta pystytään palaamaan sitten kun sen tarve on

varsinkin takavuosina näytti siltä että vain voimakas keskittäminen voi vähentää liikkumistarvetta ja luo taloudelliset edellytykset raskaan raideliikenteen vaatimille investoinneille

se on edessäpäin mutta mitä paremmin me näissä varsinaisissa elvytystoimissa onnistumme sitä vähäisemmiksi jäävät vauriot kuntapuolella

samalla meidän on tunnustettava se tosiseikka että pitkällä aikavälillä joukkojen määrää joudutaan vähentämään ikäluokkien pienenemisen ja materiaalin vanhenemisen myötä

kuntaliitossa on laajalla yhteistyöllä toivottu että käytäisiin tämmöiset normitalkoot joissa katsottaisiin kun kymmenien vuosien aikana on tiettyjä normeja rakennettu että ne olisivat ajanmukaiset ja löytyisikö sieltä joitakin sellaisia uudistuksia jotka helpottaisivat palveluiden järjestämisessä ja toisivat juuri niitä palveluja lapsille ja nuorille että päiväkodissakin oleva voisi luottaa siihen että koulussa ryhmäkoot eivät ole liian suuria ja niin edelleen

välikysymys rajaa keskustelun kuitenkin eläkkeisiin

kyllä meidän suomalaisten on hoidettava omalta osaltamme tämän kustannukset ja hallitus päätyi politiikkariihessään siihen että me haluamme tämän talouskriisin aikana satsata tämän kriisin hoitoon niin ettei synny massatyöttömyyttä ja sitten me maksamme työnteolla sen laskua

odottaisin keskustelulta muutakin sanomaa kuin sitä mitä ei saisi tehdä

vastaväitteenä todettiin että uusiutuvan energian käyttö onnistuu varmemmin hajautuneemmassa yhdyskuntarakenteessa ja työmatkat ovat lyhyemmät jos asunnot ja työpaikat sijaitsevat lähellä toisiaan

eduskunnan seurantaryhmä katsoo perustelluksi että puolustusvoimien pitkäjänteisen kehittämisen takia resursoinnin lähtökohdaksi otetaan nykyinen menotaso jota korotetaan inflaation huomioivin tarkistuksin

ymmärrän sen ihmisten huolen jota hallituksen linjaus eläkkeellesiirtymisiän nostamisesta on herättänyt varsinkin kun samaan aikaan yritykset vähentävät väkeään taantuman johdosta

osin tämä sama ideologissävytteinen keskustelu heijastuu ilmastokeskusteluun ja niin sen pitääkin

toimikunta arvioi puolueiden ja vaaliehdokkaiden saaman rahoituksen ja sen valvonnan nykytilaa sekä laatii tarvittavat ehdotukset jotka lisäävät rahoituksen läpinäkyvyyttä ja joissa huomioidaan euroopan neuvoston antamat suositukset ja näkemykset

omin voimin me suomalaiset emme pysty estämään taantumaa johon maailmantalouden myrskyt meidät ovat vieneet mutta pystymme omin voimin vaikuttamaan kriisin syvyyteen kestoon ja siihen millaiseen kasvuun ja työllisyyskehitykseen pääsemme kun maailmantalouden kehitys kääntyy suotuisammaksi

sosiaaliturvaa uudistava sata komitea luovutti työnsä viime vuoden lopulla

korhonen äsken totesi

tämä työ onkin jo hyvässä vauhdissa

kyllä tämän ongelman ydin on tietysti siinä että kaikista ennakkoarvioista huolimatta tämä vaalien toisen kierroksen järjestäminen lykkäytyi näin mahdottoman pitkälle

mutta olen saanut karjalan kielen edistäjiltä kyllä idean ja toiveen

viikonlopun neuvottelujen tuloksena päätettiin jatkaa työtä myös pankeilta perittävien vakausmaksujen säätämiseksi

se kuitenkin asettaa selviä painopisteitä

ymmärrän tämän ajattelutavan että voitaisiin jotenkin nämä asiat kytkeä toisiinsa

jotta viriävää talouden kasvua vientiä ja työllisyyttä ei tärvättäisi hallitus pitää kiinni aiemmin linjatuista ratkaisuista niin tulo kuin menopuolellakin

kysyttäisiin häneltä suoraan

rakentamisen tuottamia kasvihuonepäästöjä on alennettava

suomi on jo aiemmin ilmoittanut kannattavansa maksun harmonisointia eu tasolla ja onnistui lopulta ajamaan tavoitteen myös sunnuntain kokouksen päätelmiin

samoin pystymme vaikuttamaan siihen ettei taantuman taakka jää yhteiskunnan heikoimpien kannettavaksi

voi olla että on vaikeaa ymmärtää sitä että talouden laskiessa bktn supistuessa seitsemällä prosentilla harjoitetaan politiikkaa jolla pyritään ylläpitämään kulutuskysyntää

se oikeastaan ideassa oli minusta yllättävintä kuinka suuri joukko suomalaisia on kuitenkin karjalan kielen ja ainakin sen alkeiden hallitsijoita

arvoisa puhemies

heinäluoma näin väittää pitäisi olla tietysti tieto keiden rahalaitosten ja eläkerahastojen ja muiden lainat kreikalle laukeavat näiden seuraavien kahden vuoden aikana

verotuksen painopistettä on tähän asti siirretty pitkään suunnitellusti työllisyys ja ympäristösyistä työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen

taas oikeusvaltion kannalta tähän ajattelutapaan liittyy se ongelma että kun tämä lupahan saattaa mennä lopulta tuomioistuimeen asti ratkaistavaksi suomessa niin suomalaiseen järjestelmään ei kuulu se että poliittinen johto antaisi tuomioistuimelle ohjeen tai määräyksen että pitää lupa myöntää koska toinen osapuoli on täyttänyt ne poliittiset ehdot joita on asetettu

uuden vaalirahoituslainsäädännön keskeiset uudistukset ovat että vaalirahoitus määritellään aikaisempaa täsmällisemmin tukien ilmoitusvelvollisuutta on täsmennetty tukisuorituksille on määritelty vaalikohtainen katto ja valvonnan tehosteeksi on otettu käyttöön uhkasakko

uusien kiinteistöjen kohdalla on siirryttävä passiivienergiataloihin ja tulemme näkemään kiinteistöjä jotka kulutuksen sijasta tuottavat energiaa

sen kerran kun tästä keskustelimme johtopäätös oli se että jos tämä keskustelu avataan sen jälkeenhän tosiasiassa katsotaan mitkä myös mmmn tehtävistä ovat semmoisia jotka itse asiassa saattaisivat kuulua muihin ministeriöihin eikä meillä ollut mitään intressiä tätä keskustelua avata

päästöoikeuden hinnan noustessa tuki alenisi automaattisesti eikä tarpeetonta ylitukea makseta

yhteisvastuun merkitys korostuu vaikeina aikoina

se tapahtuu ennen muuta eun yhteydessä joka on se meidän neuvottelupiirimme näissä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa

hallitus on osaltaan sitoutunut tähän ratkaisuun ja olemme tyytyväisiä että keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet vahvasti tavoitteisiin pääsemiseksi

vakausmaksun keräämisellä voidaan varautua tuleviin kriiseihin ei sillä rahoiteta tätä kriisiä vaan varaudutaan tuleviin kriiseihin ja varmistua siitä että rahoitussektorin toimijat kattaisivat itse suuremman osan rahoituskriisien kustannuksista

se näkyy meidän liikenneselonteosta erittäin vahvasti kaikista niistä suurista investointipäätöksistä joita on tehty ja myös näistä viime päivien ratkaisuista joissa kiinnitän huomiota myös palvelutason vahvaan kehittämiseen

tällä hallitus kertoo mitä selonteon tarkoittama puolustuskyky maksaa tulevina vuosina ja mikäli voimavaroja tähän ei olisi on vaihtoehtona tarkemmin vielä määrittelemättömien organisaatiouudistusten tie

sen päälle pitää pystyä johtavien poliitikkojen kyllä puhumaan myös siitä mitä siinä vaiheessa kun pitää lähteä alijäämää kattamaan pitää tehdä

ensinnäkin tuemme kotimaista kysyntää laaja alaisesti

kehitysmaiden rahoituksen määrittämisen osalla tilanne on se että eu on niin kuin sanottu laittanut pöytään laskelmat siitä mitä tämän kansainvälisen rahoituksen pitäisi olla

enkä usko että myöskään tuleva puoluejohto tulee seuraavissa eduskuntavaaleissa ajamaan ympäristöministeriön lakkauttamista

liikenteessä riittävien päästötavoitteiden saavuttamiseksi on päähuomio kohdistettava autojen polttoaineiden muuttamiseen moottoriteknologian kehittämiseen ja sähköautojen voimakkaaseen edistämiseen

keventämällä ansiotulojen verotusta ja ruuan verotusta lisäämällä ja aientamalla julkisia uudis ja korjausinvestointeja liikenneverkkoon ja rakennuskantaan perustienpidosta homekouluihin tukemalla yksityistä korjausrakentamista usein eri tavoin

hallitus haluaa tehdä edelleen hyvää yhteistyötä järjestöjen kanssa mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä ettei myös hallituksella olisi aloiteoikeus kolmikannassa

kelamaksun poistolla tietysti on kaksi tavoitetta

te yritätte syöttää meidän suuhumme sellaista mikä meille ei kuulu

ensimmäinen välittömin tavoite on se että helpotetaan työnantajien kustannuspainetta sekä kuntatyönantajien että yksityisten työnantajien painetta jotta pystyttäisiin ihmiset pitämään töissä koska kyllä työnteko ja työpaikka on kuitenkin se paras sosiaaliturva

kaikessa tämmöisessä pohdinnassa että aihe pitäisi kytkeä johonkin toiseen asiaan pitää muistaa se että tätä asiaa ei suomessa ratkaista poliittisesti vaan tämä on ympäristökysymys mitä alusta alkaen on korostettu

varojen keräämisen perustan harmonisointi eu tasolla onkin kannatettavaa vaikka varojen käyttö ja niiden hallinnointi tulisi tässä vaiheessa jättää kansalliseen harkintaan